tämä kriisimaiden ja pankkien tuki merkitsee sitä että kansalaisten verorasitusta arvonlisäveroja korottamalla ja muilla verojen nostoilla kasvatetaan ja peruspalveluja heikennetään

lupaukset eivät hallituksen lääkkeillä toteudu päinvastoin

jostain syystä ei ole tehty selvitystä siitä minkälainen lainsäädäntö paperittomien henkilöiden terveydenhoidosta muissa eu maissa on

nyt vakavan kriisin hoitamiseksi rahan määrää edelleen lisätään eli kansanmukaisesti sanottuna setelipainot laulavat täysillä

ei tämä pidä tosiasioihin nähden paikkaansa

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ovat sosiaalisen taloudellisen ja ekologisen kestävän kehityksen kannattajia hyvin jyrkästi

milloin arvoisa pääministeri suomi itse on konkurssikypsä antautumalla lypsylehmäksi rahoittaessaan tuhansilla miljoonilla euroilla muiden maiden pankkeja ja keinottelijoita

rasismi kumpuaa kun suomalainen menettää työpaikkansa ulkomaiselle toimijalle joka voittaa urakkakilpailut veroista ja muista lain edellyttämistä velvoitteista vapailla passeilla

arvoisa puhemies

oletteko todella sitä mieltä että hallituksella on kansan tuki tälle tolkuttomalle menolle

arvoisa hallitus arvoisa no niin lainausmerkeissä miksi myös sairaat joutuvat kyykkyyn

suomessa on paheneva kansantauti lisääntyvä köyhyys

meillä pitäisi olla vähintään yhtä oikeudenmukainen järjestelmä kuin ruotsissa

vaikka täsmälääkkeet köyhyyden nujertamiseksi ovat olleet sekä lipposen että vanhasen hallitusten tiedossa ovat päättäjät tarjonneet vain lumelääkkeitä lumepuheita ja lumekomiteoita

ulkomaisille yrityksille tulisi myös säätää velvollisuus periä lähdevero tai toimittaa ennakonpidätys silloin kun ne maksavat suomessa tehdystä työstä veronalaisia palkkoja riippumatta siitä onko yrityksellä suomessa kiinteä toimipaikka tai ei

perussuomalaiset esittävät hallituksen esityksen hylkäämistä

hallitukset ovat täysin tarkoituksella kasvattaneet tuloeroja niin että köyhyys moninaisine ongelmineen on pahentunut

sairaat vammaiset eläkeläiset lapsiperheet työttömät ja muut pienituloiset

jos nämä ihmiset pantaisiin jonoon rovaniemeltä tänne helsinkiin niin se jono ylettyisi rovaniemeltä tähän puhemiehen korokkeeseen saakka

julkinen talous ja ennen kaikkea suuri työttömien joukko ovat ensimmäisinä hyötymässä silloin kun työllistymistä voidaan tukea kannustamalla yrityksiä investointeihin

tässä todetut esitykset sekä eduskunnan tarkastusvaliokunnan tekemät muut hyvät esitykset harmaan talouden nujertamiseksi tulee saada uuden hallituksen ohjelmaan

miksi näin

vähennysten vaikutus palvelutasoon voidaan kompensoida toiminnallisella tehostamisella tärkeimpänä kehityshankkeena poliisin uusi toiminnanohjausjärjestelmä vitja ja sähköisiä palvelumuotoja kehittämällä todetaan hallituksen esityksessä

nyt ollaan hakemassa säästöjä väärästä päästä

kotimaisen rikollisuuden järjestyshäiriöiden lisäksi on suomen poliisin hartioille kaadettu schengen sopimuksen vapaan liikkuvuuden mukanaan tuoma kansainvälinen rikollisuus

jo yksin huumausaineet ja niiden lieveilmiöinä tuleva rikollisuus varkaudet ryöstöt väkivalta ihmiskauppa työllistävät poliisia etenkin kenttätyötä tekevää vuosi vuodelta enemmän

jopa akavan puheenjohtaja toteaa että nykyhallitus on pyörtämässä kaikki muut päätöksensä paitsi koulutusta koskevat jättileikkaukset tämä ei ole perussuomalaisten näkemys yksin vaan akavan puheenjohtaja on tätä mieltä

silmien sulkeminen karulta todellisuudelta ja kaikenlainen poliisin toiminnan rapauttaminen on järjetöntä sillä alati kehittyvän rikollisen toiminnan vuoksi on poliisinkin resurssien oltava ajan tasalla

siksi jo olemassa olevat erikoisyksiköt kuten hyvin toimiva liikkuva poliisi on säilytettävä ja niiden toiminnan on saatava kehittyä ja voitava kasvaa ajan ja tilanteen vaatimilla tasoilla

jos tilanne pääsee karkaamaan käsistä tulevat yhteiskunnan maksettavaksi kaatuvat kustannukset kasvamaan rajusti

miten leikkauskierteessä lukiokoulutus turvataan arvoisa opetusministeri tasapuolisesti kaikille suomalaisille asuinpaikasta ja iästä riippumatta

nyt tulisi selvittää mitä lisäarvoa poliisihallitus on tuonut

hallituksen on mahdollisimman pikaisesti ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin turvapaikanhakijoiden ja heidän perheidensä kotouttamiseksi mahdollisimman lähellä heidän kotiseutuaan tai maataan missä ilmastolliset kulttuuriset uskonnolliset kielelliset ja muut olot vastaisivat lähtömaan olosuhteita

lisäksi tämä mahdollistaisi paremmin mahdollisen paluun syntymämaahan

näin menetellen maamme voisi taloudellisesti auttaa monikymmenkertaisen joukon turvapaikanhakijoita nykyiseen kalliiseen ja tehottomaan avustusjärjestelmään verrattuna

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä oleva lakiesitys kotoutumisen edistämiseksi ja työllistymisen nopeuttamiseksi on eräin korjauksin tarpeen maassamme jo oleskeluluvan saaneille

arvoisa puhemies

hallitus toteaa tekopyhästi että kuntien velkaantumisen ja alijäämäisten kuntien lukumäärän kasvaminen osoittaa tarvetta kunnan talouden ohjausta koskevan sääntelyn tehostamiseen

keskeinen ongelma kunnille on maan hallitus

erityisesti hallituksen huonoa talouspolitiikkaa tulisi säädellä rajusti

ilman hallituksen valtakaudellaan tekemiä leikkauksia useita miljardeja euroja kuntien peruspalveluista kuntien talous olisi kuntaliiton mukaan kutakuinkin tasapainossa

arvoisa ministeri miksi lain perusteluissa ei ole todettu lainkaan kuntatalouden kannalta aivan keskeisintä asiaa peruspalvelujen valtion rahoituksen leikkaamista kymmenillä prosenteilla

ensin tuli suru uutinen yli miljoonalle eläkeläiselle kun eläkkeisiin tehtiin raju indeksileikkaus eli eläkkeet todellisuudessa jäivät pakkasen puolelle

kuinka moni teistä on valmiita siihen että sillä perusteella että olette viime kuussa tienanneet ei makseta tämän kuun palkkaa tai minkäänlaista rahaa

eläketulovähennys ei auta kaikkein pienituloisimpia

samanlainen outo poukkoileva politiikka kohdistuu lapsiperheisiin

arvoisa herra puhemies

arvoisa puheenjohtaja

kyllä täällä on merkillistä niin kuin tässä äsken todettiin että pahimmillaan tämä johtaa neliportaiseen hallintomalliin kun riittää että meillä on periaatteessa peruskunnat mitkä hoitavat perusterveydenhoidon ja sitten meillä on sairaanhoitopiirit tai vastaavat mitkä hoitavat erikoissairaanhoidon

kerta peräkkäin kun tilintarkastajat voimakkaasti kritisoivat eun leväperäistä taloutta eivätkä voineet antaa eun toiminnalle puhtaita papereita

meidän mielestämme yhteiskunnan on järkevää panostaa omaishoitoon joka on ylivoimaisesti edullisin hoitomuoto ja mahdollistaa sairaalle perheenjäsenelle ihmisarvoisen ja turvallisen elämän omassa kodissaan

tämä hallitus ei ole tehnyt mitään omaishoitajien aseman parantamiseksi

käsiteltävänä olevassa lakiesityksessä metsästäjien maanomistajien ja ampumaharrastusta harjoittavien kansalaisten sekä alan järjestöjen esittämät mielipiteet on jätetty suurelta osin huomioimatta

arvoisa puhemies

hoidettavan henkilön tulee tarvita runsaasti hoitoa ja huolenpitoa ja jatkuvaa apua ympärivuorokautisesti eikä hän voi asua yksin

ammuntaharrastus perustuu jokaisen henkilökohtaiseen vapauteen ja oikeuteen päättää valinnoistaan samalla tavalla kuin kuulua tai olla kuulumatta yhdistyksiin

on valtava paradoksi että perussuomalaiset on ainoa puolue joka kunnioittaa euroopan perussopimusta käsittämätöntä eli jokainen maa hoitakoon omat laskunsa maksunsa ja velkansa yhteisvastuuta muiden maiden ja jopa pankkien veloista ja riskeistä ei saa olla

esitys loukkaa tältä osin selvästi yksityisomistusta

metsästys on osa maaomaisuuden hyödyntämistä kuten puiden hakkaaminen tai viljely ja omistajalla on vapaa valta hyödyntää omaisuuttaan haluamallaan tavalla

arvoisa puhemies

maksuosuutemme on kohtuuttoman suuri koska meidän pankkiemme riskisijoitukset holtittomasti talouttaan hoitaneille etelän maille ovat minimaaliset verrattuna esimerkiksi saksan pankkien riskeihin

eduskunnan eri valiokunnat ja kymmenet asiantuntijat ovat joutuneet tekemään useita kymmeniä korjausesityksiä juridisesti ja asiallisesti heikkoon lakipohjaan ja sen perusteluihin

eli ajankohtainen kysymys

euroalueen jäsenvaltiot suomi mukaan lukien takaavat euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnan josta annetaan lainoja kriisimaille

tällä lakiesityksellä pyritään peittämään yhteiskunnan todelliset ongelmat

lakiesitys ei poista yhteiskunnassa olevia keskeisiä väkivaltaan johtavia ongelmia kuten ihmisten sosiaali terveys ja päihdeongelmia sekä laitonta asekauppaa